uusissakin suurkaupungeissa valta on kokoomuksella ja sdpllä ja keskusta saa katsella sivusta

meillä on tehokkaita ja taloudeltaan vahvoja isoja ja pieniä kuntia mutta on myös tehottomia ja talouskriisissä rämpiviä isoja ja pieniä kuntia

kuntien väliset erot ovat kasvaneet eikä vanhasen hallitus ole kyennyt tekemään vero ja valtionosuusuudistusta jolla kehitykseen olisi puututtu

kuntapalveluista riippuvaisia ovat lapset nuoret sairaat vammaiset ja vanhukset sekä eri syistä haavoittuvat perheet

miten näistä ihmisarvon ja sivistysyhteiskunnan perusasioista selvitään nyt ja tulevaisuudessa tähän ei löydy vastauksia selonteosta eikä mietinnöstä

paras hanke synnytti muutaman kymmenen kuntaliitosta

säästöjä etsitään palveluja etäännyttämällä

ihmisten perustuslailliset oikeudet ovat vaarassa

se merkitsee monilla alueilla vanhusten siirtämistä vastoin tahtoaan kauas kotiseudultaan vieraaseen ympäristöön ja etäälle omaisistaan

monissa kunnissa on säästösyistä omaishoitajan kriteereitä nostettu ja näin on moni omaishoitaja menettänyt sen pienen omaishoidon tukensa ja ne tuiki tärkeät kolme vapaapäivää kuukaudessa

kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä vaatii että vanhusten korkeatasoinen hoito on turvattava eikä heitä saa asettaa säästöpolitiikan pelinappuloiksi

ammattitaitoinen ja riittävä henkilöstö on turvattava

myös kouluissa tarvitaan sekä korkeatasoinen opetushenkilöstö että oppilashuolto joihin kuntien on panostettava

arvoisa puhemies

kunnilla on joitakin tehtäviä joiden siirtäminen valtion toteutus ja rahoitusvastuulle on paikallaan

sellaiset tehtävät joilla ei ole selkeää paikallisen päätöksenteon edellytystä ja joiden toteuttamiseen valtion paikallishallinnolla on mahdollisuudet tulee siirtää pois kuntien vastuulta

kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä vaatii pikaista selvitystä kunnallisen demokratian vahvistamisesta

laajoilla alueilla joudutaan toteuttamaan yhä enemmän alueen asukkaille tärkeitä palveluita

jos sosiaalitoimen tehtävät aina vanhushuoltoa myöten siirretään peruskunnilta alueille tai maakuntatasolle on päätöksenteon demokraattinen perusta entistäkin vakavampi kysymys

on erikoista että osuuskuntapohjalla toimivat maakunnalliset pankit ja kaupat valitsevat ylimmät päättäjänsä suorilla vaaleilla mutta julkisen sektorin tärkeimmistä ratkaisuista päättäviä henkilöitä ei valita kansan toimesta

kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä ei ota yksityiskohtaisesti kantaa siihen miten metropolialueen kuntajako tai muu yhteistoiminta tulee uudistaa

suuruudesta on esimerkki erikoissairaanhoidossa jossa hus ei ole ihanteellinen malli

arvoisa puhemies

lopuksi kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä tiivistäen toteaa että paras hanketta on syytä viedä eteenpäin mutta sitä tulee joustavoittaa siten että erilaisilla seuduilla kuten pääkaupunkiseudulla eri maakunnissa ja harvaanasutulla maaseudulla sallitaan niiden tarpeita vastaavat ratkaisut

korostamme myös kuntien talous ja valtionosuusjärjestelmän pikaista uudistamista sekä kuntien ja valtion välisen tehtävänjaon tarkastelua

kaikkein tärkeintä on ottaa rakenteiden sijasta lähtökohdaksi ihminen ja hänen tarpeensa hänen hyvinvointinsa erityisesti vanhukset joiden määrä kasvaa sekä vammaiset ja lapset joista meidän on kannettava erityinen vastuu

rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi

arvoisa puhemies

parhaillaan valiokuntakäsittelyssä olevassa laissa määritellään ensimmäistä kertaa lainsäädännössä mitä tarkoitetaan harmaalla taloudella

se on toimintaa josta aiheutuvia lakisääteisiä velvoitteita laiminlyödään verojen lakisääteisten eläke tapaturma tai työttömyysvakuutusmaksujen taikka tullin perimien maksujen suorittamisen välttämiseksi tai perusteettoman palautuksen saamiseksi

pitäisi varmaan kiittää hallitusta että näin pitkälle on päästy

suomessa tehtävästä työstä on valvonnalla karsittava työntekijöiden oikeuksia ja turvallisuutta polkevat käytännöt ja maksuvelvoitteiden kiertäminen

valtio tuotannossa koko tuottavuusohjelmassa ei valtion tuottavuusohjelmassa ei tule niukentaa mahdollisuuksia harmaata taloutta karsivaan valvontaan kuten hallitus on tähän asti tehnyt

kilpailu työpaikoista vääristyy merkittävästi kun ulkomaalaiset yritykset ja täällä työskentelevät ulkomaalaiset voivat jäädä laillisestikin siis laillisestikin verotuksen ulkopuolelle

kristillisdemokraatit kannattavat rakennusliiton ehdotusta että työmaan henkilökorttiin merkittäisiin veronumero

työntekijät joutuisivat hakemaan numeron verottajalta ennen kuin saisivat alkaa työskennellä

suurimpia ongelmia on niin sanottu kuuden kuukauden sääntö joka koskee lähetettyjä työntekijöitä

viranomainen ei pääse selvittämään noudattaako lähetetyn työntekijän työnantaja määräyksiä kotimaassaan

jo nyt näillä työnantajilla pitää olla edustaja suomessa mutta edustajalla ei oikeastaan ole vastuuta

yksi vaihtoehto olisi että edustajan pitäisi antaa vakuus joka olisi takaamassa sitä että ulkomainen yritys hoitaa kaikki velvoitteensa

vaikka laki edellyttää että työvoimaa lähettävän tai välittävän sekä kotimaisen että ulkomaisen yrityksen tausta ja työsuhteen ehdot selvitetään näin ei kattavasti tapahdu

työsuojeluviranomaiset tekevät erittäin haasteellista työtä valvoessaan kohteita joissa tilaajayritykset ja alihankkijat työntekijöineen muodostavat useita urakkaketjuja

tehdyissä tarkastuksissa on pystytty paljastamaan runsaasti puutteita tilaajavastuulain selvitysvelvollisuuden noudattamisessa varsinkin ketjutetuissa aliurakoissa

ensi keväänä voimaan tuleva käännetty arvonlisävero merkitsee palveluketjun ensimmäisen yrittäjän vastuuta koko arvonlisäveron tilityksestä

niin kauan kuin lyhytaikaisen työn vastaanottaminen ei ole kannattavaa sosiaaliturvan ja pienten ansiotulojen yhdistäminen ei toimi riittää pimeälle työlle tekijöitä

kristillisdemokraatit ovat esittäneet harmaan talouden karsimiseksi eräänä toimenpiteenä pienten ja keskisuurten yritysten palkan sivukulujen vähentämistä ensimmäisen ulkopuolisen työntekijän osalta määräajaksi

toimenpide lisäisi työllistymistä

suomalaisen työn turvaamisessa keskeinen toimenpide on tukea pk yritysten toimintaedellytyksiä

tämä edellyttää riskirahoituksen kaupallistamisen liiketoimintaosaamisen ja kansainvälistymisen pullonkaulojen purkamista sekä innovaatioiden tukemista

viimeisen kahden vuoden aikana pääasiassa suuryrityksissä on irtisanottu tai lomautettu tai lomautusvaroituksen alla on ollut kymmeniä tuhansia henkilöitä

mitä suurempi on yrityksen henkilömäärä sitä yleisempiä ovat lomautukset irtisanomiset ja työaikajärjestelyt sekä alihankinnan vähentäminen ja tuotannon siirtäminen toiseen maahan

niissä korostetaan että pitkällä tähtäimellä yhtiön ja sidosryhmien etu edellyttää korkeimpien mahdollisten eettisten standardien noudattamista

ihmettelemme mitä näihin eettisiin standardeihin kirjoitettu yhteisvastuu merkitsee silloin kun päätetään työpaikkojen siirrosta halvemman työvoiman maihin

noustakseen taloudellisesta taantumasta suomi tarvitsee uusia innovatiivisia kasvuyrityksiä

kilpailukykyinen yritysverotus joka takaa yritysten toimintaedellytykset sekä tukee kasvua ja yritteliäisyyttä on suomelle elinehto

liian kireä verotus tukahduttaa kasvua ja johtaa uusien veronkiristysten kierteeseen

sen vuoksi on erityisen tärkeää että verotuksen painopisteet valitaan oikein kasvua tukevalla tavalla

on erityisen tärkeää että saamme investointikohteita pohtivalle teollisuudelle myönteisen viestin siitä että energiatarpeet turvataan tulevaisuudessa kohtuulliseen hintaan

arhinmäen ehdottamaa päiväjärjestykseen siirtymistä

arvoisa puhemies

aiomme muun hallituksen mietinnön puolesta eikä vastaan

nyt kööpenhaminan ilmastokokouksessa tunnustetaan toivottavasti maailmanlaajuisesti se äärettömän suuri vastuu mikä meillä tämän päivän päättäjillä on siitä millaisen maapallon jätämme lapsillemme tuleville sukupolville

meidän sukupolvemme on elänyt ilmaston suhteen yli varojensa ja yli luonnon sietokyvyn

suomen tulee kantaa vastuunsa niin kansallisesti eun jäsenenä kuin osana ihmiskuntaa

myös suomi kuuluu näihin maihin vaikka meillä ei ole kolonialistista menneisyyttä ja oma energia ja ilmastopolitiikkamme on jo nyt varsin edistyksellistä

ennen kaikkea suuret kehitysmaat kuten kiina intia brasilia etelä korea ja meksiko on saatava talkoisiin mukaan

näiden lisäksi terävimmin katseemme kiinnittyvät usahan ja venäjään

vakava moraalinen peruskysymys on se onko meillä suomessa ja teollisuusmaissa oikeus nykytasoiseen tai jopa nykyistä korkeampaan elintasoon ja onko kehitysmailla ja maailman miljardeilla köyhyysrajan alapuolella elävillä kansoilla oikeus taloudelliseen kasvuun ja hyvinvointiin

arvoisa puhemies

poliittisesti ja taloudellisesti keskeisintä on saada kööpenhaminassa aikaan sopimus johon kaikki sitoutuvat ja jonka pohjalta voidaan edetä oikeudenmukaisiin ja kaikkien hyväksyttävissä oleviin linjauksiin

on kuitenkin realistista että kehitysmaat sitoutuvat vain jos niille taataan taloudelliset resurssit leikkaamatta niiltä esimerkiksi muuta kehitysrahoitusta

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

tänne meille suomeen tuotetaan nyt kolmansista maista lähihoitajia ja hoitajia paikkaamaan tätä meidän kurjaa tilannettamme täällä

panostusten tulisi olla etupainotteisia jotta niiden teho olisi mahdollisimman suuri

mutta haluaisin kysyä kuka pitää huolta näistä hoitajista jotka minun mielestäni lähinnä tuntuu että vähän niin kuin orjavoimana tuodaan tänne

nämä kammottavat ja tosi pelottavat vanhusten surmat kertovat pelottavaa ja varoittavaa kieltä siitä että hoitajaksi saattaa päästä luonteeltaan täysin epäkelpoisia ja suorastaan sairaita kriminaaleja kuten nyt on nähty

kuka vastaa heidän asuinoloistaan heidän hyvinvoinnistaan heidän palkastaan että ne vastaavat niitä lupauksia joita heille on annettu

nyt jo on tullut esimerkiksi puolalaisten hoitajien valituksia ja todella hätähuutoja että tämä ei tosiaankaan toteudu

ja tää ei todella

lain muutoksella velvoitetaan huoltotoimintaa ja sairaanhoitotoimintaa harjoittavat yhteisöt tai laitokset ilmoittamaan salassapitosäännösten estämättä asiakas ja potilasturvallisuutta mahdollisesti vaarantavasta seikasta

tämä on otettava huomioon sitoumuksia harkittaessa

nämä strategiat tulee jatkotyössä kansainvälisesti tarkistaa ja niiden noudattamisen tulee olla kehitysmaiden saaman tuen ja kehittyneiden maiden velvoitteiden perusteena

sosiaali ja terveydenhuollon yleiseen ohjaukseen ja lain valvontaan liittyviä asioita hoitavat ensisijaisesti lääninhallitus ja valvontavirasto valvira jonka tehtävänä on muun muassa valvoa ja ohjata terveydenhuollon ammattihenkilöitä ja terveydenhuollon toimintayksiköitä